sitten liikennehankkeitten osalta totean toisena kommenttina että voin lyödä teidän kanssanne pienen vedon siitä että jos katsotaan tämän vaalikauden lopussa pohjois ja itä suomen hankkeita niin en mitenkään malta uskoa siihen että edellinen hallitus jäisi siinä huonommalle sijalle kun katsotaan rahoitusmääriä

ei tässä salissa eikä myöskään ministerin puheenvuorossa hetki sitten kiinnitetty minkäänlaista huomiota liikenneturvallisuuteen mutta tässä mietinnössä sentään tästä asiasta on

haluan ottaa esille sen että liikenneturvallisuus tahtoo kuitenkin olla tässä kovassa politiikkaretoriikassa vähän katvealueessa

haluan ottaa sen esille että nyt näyttää siltä että hallitus on tekemässä semmoista politiikkaa että toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee

tarkoitan sillä sitä että hallitus ajaa näitä poliisiorganisaatioita uudelleen ja on lakkauttamassa liikkuvaa poliisia joka tekee erittäin tärkeää työtä valvonnan osalta ja harmaan talouden osalta

kysynkin nyt ministeri kyllönen teiltä kun olette pari viikkoa sitten allekirjoittanut lausunnon jossa vastustatte liikkuvan poliisin lakkauttamista ja liikkuvaa poliisia pitäisi teidän mielestänne kehittää miten aiotte toimia lähiviikkoina ja kuukausina että liikkuvaa poliisia ei lakkauteta

minusta te ministeri guzenina richardson ette vastannut siihen selvästi onko se meidän käytettävissämme ja äänestäjien ehdokkaiden käytettävissä ennen kuntavaaleja

toinen kysymykseni liittyy siihen kun puhutaan näistä lääkärillepääsypalveluista ja paljon on ollut esillä myös se että pitäisi velvoittaa lääkäreitä enemmän olemaan siellä terveyskeskustyössä eilen muun muassa ministeri urpilainen otti tämän esille

onko hallituksella tarkoitus valmistella sellainen lainmuutos jolla lääkäreitä velvoitetaan toimimaan pidemmän aikaa terveyskeskuksissa

arvoisa puhemies

se on hyvä asia kiitämme siitä mutta samalla haluan nyt todeta tähän eduskunnan työskentelyyn ja siihen kun täällä syytetään oppositiota siitä että tämä ensimmäinen laki tässä kaatui että kyllä minun täytyy katsoa myös ministeri kiurua ja myös valiokunnankin työskentelyä päin

mutta vielä tässä haluan sitten mennä jo kyllä vähän toisiin asioihin ja totean tästä pääministerin omasta puheenvuorosta että se oli alistuneen tuntuinen ilmoitus kaiken kaikkiaan

ajattelen sillä tavalla että teidän hallituksen ongelma on ollut tässä kyllä se että teiltä on puuttunut yhteinen tahto viedä näitä asioita ripeästi eteenpäin

arvoisa puhemies

mutta haluan todeta sen minkä olen tuonut täällä jo aiemminkin esille että kun hallitus väittää että se parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa niin tämä ei ole mielestäni kyllä totta

en esitä missään tapauksessa että tämä kytky ansiosidonnaisen ja muun perustyöttömyysturvan väliltä pitäisi katkaista mutta minusta on rehellistä myös myöntää se että suurin hyöty kyllä menee kohtalaisen hyvällä ansiotasolla oleville ei niinkään niille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

oli käytettävissä tietty määrä rahaa ja nyt hallitus valitsi täältä perusturvan saavien joukosta ne jotka ovat työttömyysturvan piirissä

ja kun olette mainostaneet että tuli satasen korotus niin olen monta kertaa miettinyt oliko tässä miten laajapohjainen arviointi mitä perusturvan osaa haluatte korottaa

olen kiinnostunut tietämään miten tähän päädyttiin

minusta tämä ei ole hyvä kehitys että halutaan tämä sidos näiden pienimpien päivärahojen ja työmarkkinatuen välillä ottaa pois

mutta ehkä kaikista huonoin asia tähän työttömyysturvaan liittyen on se että työmarkkinatuki säilyy edelleenkin tarveharkintaisena eli peruspäivärahan ja tietenkään ansiosidonnaisen osalta puolison tai vanhempien tulot eivät vaikuta mutta työmarkkinatuen saajan osalta vaikuttavat ja kovasti

minä en muista ihan tarkkaan tätä syntyhistoriaa mutta omassa mielessäni ajattelen että ei ole oikein myöskään perusoikeuksien näkökulmasta kun puhutaan työmarkkinatuesta ja sitten muusta työttömyysturvasta että toisessa on sitä tarveharkintaa puolison tai sitten vanhempien tulojen osalta

eli voitte kuvitella minkälaisissa ammateissa tämä puoliso sitten ehkä työskentelee

olen iloinen siitä että viime hallituskaudella ministeri rehulan esityksestä pystyttiin näitä tarveharkinnan rajoja nostamaan ylöspäin mutta selvää on että seuraavan askeleen tulee olla että pystytään tarveharkinnasta luopumaan ja erityisesti korostaisin sitä puolisoiden osalta

ensinnäkin totean sen kuten tässä ministerin esittelypuheenvuorossa oli että tämä kehys tälle vaalikaudelle rahoituksen suhteen on todella tiukka

pidän ongelmallisena sitä että te olisitte voineet säätytalolla päättää tästä valtion infra oystä ja teiltä kuudelta puolueelta ei riittänyt rohkeutta tehdä siitä päätöstä

edustaja eestilälle vielä totean tästä yhteistyöstä että eihän keskusta ole mitään muuta kuin yhteistyön kättä koko tämän vaalikauden ajan esittänyt että tehdään puhtaalta pöydältä yhdessä hyvä uudistus mutta sehän ei käy kyllä missään tapauksessa että nyt kun hallitus on monien mutkien jälkeen oikeastaan vienyt entistä sekavampaan suuntaan ja tuonut tänne tämmöisen sekavan mallin käsiteltäväksi me ikään kuin hyppäisimme tähän mukaan ja sanoisimme että kyllä me tässä haluamme olla tätä pipertelemässä teidän kanssanne

se sisältää niin paljon monenlaisia hankaluuksia palveluiden järjestämisen kannalta ja myös demokratian kannalta

mitä hetki sitten tuli keskusteluun siitä kuka kannattaa mitäkin ja minkälaista yhteistyötä niin ehkä on hyvä todeta myös se mikä on keskustan ja kokoomuksen ero tässä kunta ja sote asiassa

erohan on yksinkertaisesti se että kokoomus haluaa ensisijaisesti kuntaliitoksia piste ja keskustan mielestä palveluiden järjestäminen on tärkeämpää ja siksi katsomme että sote ratkaisu on se kaikista tärkein mitä tässä maassa tarvitaan

tämähän on siis sama asia kuin orpon työryhmän sisältö jota täällä jo pääministerin ilmoituksen muodossa käsiteltiin ja tässä hallituksen esityksessä ei todellakaan ole näitä pykäliä

ja voin kyllä sanoa että tässä ei oikeastaan mitään uutta ole siihen mitä olemme viime viikkojen aikana mies aikoi aikana viime viikkoina sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijoitten osalta keskustelleet ja käyneet tätä sote asiaa läpi

osittaista hoitorahaa on käytetty todella vähän riippuen varmastikin etuudesta mikä tasoltaan on ollut erittäin pieni

mutta nyt kun tämä osittainen hoitoraha korvataan tällä joustavalla hoitorahalla on täysin uskomustiedon varassa se minkä verran tullaan jatkossa lähivuosina ensi vuonna ja tulevina vuosina käyttämään sitten tätä joustavaa hoitorahaa

mutta se peruskysymyshän mihin meidän pitäisi tämän lisä ja täydentävän esityksen osalta ottaa kantaa tässä on se antaako tämä riittävät tiedot kuntarakennelain käsittelyyn täällä eduskunnassa ja minun käsityksen mukaan tässä ei ole niitä riittäviä tietoja

näitä arvioita ovat kritisoineet näitten talousvaikutusten osalta sekä kuntaliitto että myös suomen yrittäjät ja sitten kun tiedetään mikä meidän työllisyystilanteemme tänä päivänä on on aika todennäköistä että nämä hallituksen arvioinnit siitä kuinka paljon siirtyisi kotihoidon tuelta tänne joustavan hoitorahan piiriin vaikuttavat ylimitoitetuilta

arvoisa puhemies

tämä tuli selville myös siellä valiokuntakuulemisissa että nämä vaikutusarvioinnit eivät oikein perustu kyllä suoraan sanoen yhtään mihinkään

minäkin vielä muutama viikko sitten ennen tätä orpon työryhmää jollakin tavalla olin jonkinlaisessa käsityksessä siitä mitä hallitus haluaa mutta nyt kun on orpon työryhmässä käyty läpi sitä minkälaiset väestöpohjat ovat milläkin alueella ja mihinkin tarkoitukseen perusterveydenhuoltoon ja sitten tähän alemman tason erikoissairaanhoitoon ja sitten laajemman tason erikoissairaanhoitoon ja sitten näihin ervoihin minä kyllä tunnustan että minä olen oikeastaan mennyt entistä sekaisemmaksi kun olen tässä myös asiantuntijoita kuullut

toinen iso hankala asia johon edustaja saarikko ansiokkaasti jo tuossa äsken puuttui liittyy tähän hallituksen perhepolitiikkaan ja kaiken kaikkiaan hyvin sirpaleiseen ja näkemyksettömään otteeseen hyvästä varhaiskasvatuksesta

samaan aikaan kun tehdään varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta tuodaan sirpaleisia esityksiä eduskuntaan tai ainakin niitä valmistellaan

eli tämä näyttää että orpon työryhmä itse asiassa synnytti lisää uusia ongelmia ja määrittelykohtia siitä miten tässä mennään

tässä jo edellä tuli esille mitä kaikkia muita uudistuksia ollaan samaan aikaan tekemässä ja tietysti kun tässä muutetaan tätä kotihoidon tuen lakia tulee ensimmäisenä mieleen se että samalla hallitus täyttä häkää suunnittelee kotihoidon tuen leikkausta kiintiöittämällä sen vanhemmille

minä en ole sen puolen asiantuntija mutta kyllä minun korvaani tarttui kun hän pohdiskeli sitä onko niin että hallitusohjelma on nostettu perustuslain yläpuolelle eli että hallitusohjelma on se tärkeämpi asia jossa määritellään ja sitten vasta tulee perustuslaki ja jos perustuslaki hallitusohjelman kanssa on ristiriidassa niin otetaan uutta tulkintaa perustuslakiin

tähän itse esitykseen on sisältynyt erittäin paljon asiantuntijoitten puolelta arviointia oikeusoppineet ovat oma ryhmänsä ja sitten tietysti sosiaali ja terveyspalveluitten asiantuntijat

erityisesti muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut tästä laajan lausunnon jossa arvioi monesta eri näkökulmasta miksi tämä esitys ei ole hyvä ja niissä kriittisissä lähtökohdissa on muun muassa nostettu esille tämä rahoitusasia jota hetki sitten myös debatissa sivuttiin että rahoitus on jätetty täysin ulkopuolelle tästä

en saanut kyllä äsken ministeriltä vastausta siihen minkälaiseen keskusteluun hallituksen sisällä minkälaiseen arvovalintaan perustui se että lapsilisien indeksit jäädytetään

hyvät edustajat

toivon että te vastaatte täällä siihen

sitten tähän vanhuspalvelulain valmisteluun joka oli kyllä aikamoinen farssi nimenomaan ministeri guzenina richardsonin osalta kun katsoo teidän taivaltanne tämän hallituksen esityksen osalta viimeisen vuoden ajalta

voin todeta myös sen että myös emeritusprofessori jussi huttunen on todennut sen että tämä on hankala juttu että vietäisiin tällainen sekava uudistus eteenpäin ja voimaan ja vasta sen jälkeen tehtäisiin jotain tälle monikanavaiselle rahoitukselle että se ei oikein toimi

itse kun tunnen suurta epäluuloisuutta tätä hallituksen sanoissa vastuukuntamallia ja meidän mielestämme isäntäkuntamallia kohtaan olen kyllä tullut samaan ajatukseen kuin husin johtaja aki linden joka on omassa blogissaan kirjoittanut että nyt näyttää siltä että on keksitty sairaanhoitopiiri uudelleen sijoittamalla se vastuukunnan sisälle

heinosen hyvään puheenvuoroon liittyen että pienten ja keskisuurten yritysten osalta turvaamista tapahtuu nimenomaan näillä siirtymäajoilla ja suorahankinnoilla joissa on selvät kynnysarvot ja ne tulevat olemaan käytettävissä koko maassa

ja tästä seuraa kysymys miten voi olla perusteltavissa että tämä vastuukunnan niin sanottu sairaanhoitopiiri olisi parempi kuin ne nykyiset sairaanhoitopiirit jos niistä muodostettaisiin sosiaali ja terveyspiirit eli maakunnalliset sote alueet

tämä on se mahdollistava laki millä tehdään se järjestämistapa joukkoliikenteelle ja muut toimet ovat niitä joilla pyritään sitten lisäämään sitä joukkoliikenteen käyttöä

ainakin itse ajattelen sillä tavalla että jos nykyisistä sairaanhoitopiireistä muodostettaisiin alueelliset sotet joissa on mukana perusterveydenhuolto sosiaalipuoli ja sitten erikoissairaanhoito niin se olisi paljon helpompi toteuttaa paljon järkevämpi ja myös demokraattisempi ja siinä jos lähdettäisiin siltä pohjalta silloin löytyisi myös keskustasta yhteistyön näkemystä siihen että näin tulisi pääsääntöisesti toimia

keskusta

sitten tiedän myös että valtion omistajaohjausyksikössä on tätä asiaa tutkittu ja toivon että semmoisilla menetelmillä että se on nopeasti nostettavissa ylös

vielä lopuksi haluan sanoa sen että en ollenkaan ymmärrä sitä miten hallitus aikoo viedä tämän sote uudistuksen poliittisesti läpi tuolla kentällä

arvoisa puhemies

ojansuu kysyi raidehankkeista onko riittävästi ja mitä on tehty

mutta samalla haluan keskustan edustajien puolesta tuoda esille muutaman huomion jota olemme pohtineet valiokuntatyössä ja sitten lopuksi esitän muutaman lausuman eduskunnan hyväksyttäväksi

ensinnäkin emme ole täysin vakuuttuneita siitä pystyykö tämä sosiaalihuoltolaki riittävällä tavalla ennalta ehkäisevään ja varhaiseen tukeen vai miten tässä loppujen lopuksi käytännössä kaiken kaikkiaan käy

minun ehdotukseni on että hallitus ottaisi järjen käteensä se olisi vielä mahdollista tässä vaiheessa vetäisi pois tämän rakennelakiehdotuksen eduskunnan käsittelystä ja lähdettäisiin ripeästi yhteistyössä oppositio mukana ollen tekemään sellaista sote mallia jolla saataisiin parannettua kansalaisten mahdollisuutta saada palveluita ja samalla laitettaisiin rahoitus monikana vainen rahoitusjärjestelmä uuteen uskoon

me tiedämme että hallitus on antanut tässä viimeisen vuoden ajan paljon lupauksia siitä että kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan

niin ei ole tapahtunut mutta toisaalta sitten meille ei ole myöskään tuolla valiokunnassa tullut selväksi onko valtio turvaamassa riittävällä tavalla rahoitusta tämän sosiaalihuoltolain toteuttamiseen kunnissa

eihän siihen ole estettä että jos meillä on jälkirahoitusmalli ja siinä on rahoittaja hakemassa myös yksityissektorilta rahoitusta niin voi hakea

tärkeä asia on erityisesti lapsiperheiden kotipalvelut joka on sitä erityistä varhaista apua

ylisosiaalineuvos aulikki kananoja kiinnitti valiokunnassa ollessaan huomiota siihen miten tärkeää on että toimintatapoja muutetaan että se on ihan yhtä tärkeää kuin se että on riittävä rahoitus

sitten nämä vinjettimaksut

me olisimme olleet valmiita etenemään nopeasti raskaan liikenteen tienkäyttömaksuun eli

keskusta haluaa kuuluttaa erityisesti sitä että toivottavasti vihdoinkin tämän sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen myötä päästäisiin eroon palveluiden sirpalemaisuudesta kapeasta ammattiasiantuntijuudesta ja myös siitä minkä me näemme sekä täällä valtionhallinnon tasolla ministeriötasolla että kuntatasolla että sosiaali ja terveyssektori ja sitten toisaalta koulupuoli eivät keskustele keskenään

muut lähtee jälleen vetämä vinjettimaksuun mutta vmn vetämässä selvitystyössä päädyttiin siihen että se on liian kallista että keräyskustannukset ovat liian kalliit

meillä on taas toisenlainen näkemys ja jätimme siitä eriävän mielipiteen

uskon siihen että tulevina vuosina liikenteen uudenlaisia taloudellisia ohjauskeinoja tullaan ottamaan käyttöön

se on tullut asiantuntijakuulemisissa erittäin paljon esille

yksi asia joka liittyy lastensuojeluun ja on meitä huolestuttanut paljon on se että lähes kaikissa kunnissa sosiaalityöntekijöillä on liian paljon asiakasperheitä

niistä tulee tämän vuoden lopussa tarkempi selvitys

mutta tämä hallitus ei ota pienintäkään kantaa siihen pitäisikö ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulla toteuttaa vai ei

seuraava hallitus varmasti ja hallitusohjelmassaan jo saattaa ottaa jonkinlaista kantaa mutta viimeistään siinä uudessa tulevan vaalikauden selonteossa

kiinnitämme huomiota myös omais ja perhehoitoon

on erittäin surullista ja onnetonta että tämä hallitus ei saanut koko neljän vuoden aikana annettua eduskunnalle hallituksen esitystä omaishoidon siirtämisestä kelalle ja siitä että laadittaisiin yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit joiden mukaan omaishoitajat pystyisivät saamaan myös taloudellista tukea ja olisivat asuinpaikkakunnastaan riippumatta tasa arvoisessa asemassa

liikennevirasto on itsenäinen asiantuntijavirasto he linjaavat mutta poliittiset päättäjät päättävät

lukekaa niitä nyt sillä tavalla että ne eivät ole teille käskyjä vaan siellä on ajatuksia linjauksia siitä mitä tämä liikennevirasto virastona ajattelee suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä

mutta sitten arvoisa puhemies haluaisin vielä ottaa esille tämän vanhuspalvelulain muuttamisen laitoshoidon vähentämiseksi

arvoisa puhemies

se on sama juttu

mutta sitten minun kysymykseni liittyy siihen kukaanhan ei kai ajattele että vanhuksia vietäisiin kotiin sieltä laitoksista sellaisesta ei ole ollenkaan kysymys ja tämä tiedotus on ollut ehkä tässä mielessä vähän horjuvaakin että me tarvitsemme paljon enemmän palveluasumista tehostettua palveluasumista omaishoitoa ynnä muuta

te tiedätte että jos meillä on niin kova taloudellinen tiukkuus minkä kaikki tietävät nyt olevan näkyvissä ja jos me ensin päätämme runkoverkon niin siitähän tulee kehittämishankkeitten karttapohja

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy valmistelemaan lain muutosta lastensuojelun asiakasmäärä suhteen pienentämiseksi

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen yhtenäisistä kriteereistä omaishoidon tuelle ja tuen siirtämisestä kelan vastattavaksi

voitteko kuvitella että joku muu tieyhteys tai raideyhteys olisi rahoitettavien joukossa jos se ei ole siinä runkoverkkopohjassa

se on ehkä siellä tehtyä heidän ajatteluaan ja meidänkin ministeriössämme virkamiehistöstä sitä osa saattaa tukea mutta osa ei sitä tue

sitten ed

te tiedätte edustaja backman että esimerkiksi nykyisissä kunnissa on erittäin paljon vaikka osakeyhtiöitä ja niitten tavallaan päätöksenteosta ja sisällöistä hyvin harva tietää mitä siellä tapahtuu

raideliikenteeseen liittyy paljon niihin teknisiin ohjausjärjestelmiin informaatiojärjestelmiin ja sitten vaikka esimerkiksi jostakin joukkoliikenteen puolelta otan esille yhteisen matkalipun siis raide ja linja autoliikenteessä käyvän matkakortin

sehän liittyy siihen minkälainen se kuntasopimus on ja myös ylipäänsä potilaiden äänen pitäisi paremmin kuulua järjestettiinpä millä mallilla tahansa

kyllä sen taas täällä oikaisen että keskusta haluaa että niissä kotikunnissa säilyvät ne terveyskeskukset mutta katsomme että nimenomaan silloin kun on laajemmat hartiat maakunnallisesti järjestettyinä on sama työnantaja ja voidaan taata että siellä terveyskeskukset ovat riittävän hyviä ja siellä on riittävästi lääkäreitä

todellakin on niin että kesäkuussa tämä laaja alainen työryhmä sai tämän oman selvityksensä valmiiksi ja nyt se on lausuntokierroksella ja lokakuun loppupuolella muistaakseni tämä lausuntokierros päättyy ja tehdään lausuntoyhteenveto

sen jälkeen on minusta sen yhteiskunnallisen keskustelun paikka siitä onko ruuhkamaksuilla tulevaisuutta pääkaupunkiseudulla vai ei

itse suhtaudun terveellä tavalla uteliaasti siihen mutta en uskalla sanoa ennen kuin olen nähnyt sen lausuntokierroksen tuloksen mitenkä siinä asiassa mennään eteenpäin

kun eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja ja tulevaisuus ei näytä yhtään valoisammalta niin voi olla että tämä jää ainoaksi kerraksi kun te pystytte tekemään parannusta ylipäänsä tänne työttömyysturvan ja perusturvan puolelle

miksi te ette harkinnut ollenkaan sitä että ottaisitte ne pienimmät päivärahat tähän mukaan

edustaja thors otti tässä esille ja kiitteli ministeri virkkusta siitä että pakkoliitokset on täällä nyt moneen kertaan myös ministerin suulla torjuttu ja minulle jäi vielä tuosta debatista kyllä epäselväksi se että jos nyt täällä kaikki koko hallitus hallituspuolueitten edustajat vannovat sitä että pakkoliitoksia ei haluta mutta erityisesti ministeri virkkunen omissa puheissaan on koko ajan tuonut viime viikkoina esille että tarvitaan taloudellista vahvaa ohjausta tarvitaan perälautaa tarvitaan keppiä niin kysyn nyt vielä ministeri virkkunen teiltä